ikävä kyllä se kylmä huone ei ollut minulla vaan valtuuskunnan puheenjohtajana puhuin muiden edustajien puolesta

mutta mikäpä siinä voin ottaa senkin itselleni ei se minua kovasti ole haitannut

arvoisa puhemies

täällä on kovin vähän puhuttu ydinvoimaloiden turvallisuudesta

on mielenkiintoista että vieläkin joudun keskustelemaan euroopan neuvostossa tsernobylin jälkiseurauksista tänä päivänä eli niistä ongelmista mitä se on tuolloin tuottanut ja ne ongelmat jatkuvat edelleen

muissa euroopan maissa suuntaus näyttää olevan juuri päinvastainen eli voimaloita paremminkin puretaan kuin että niitä rakennettaisiin lisää

sen takia ihmetyttää tämä meteli että meillä nyt täytyy rakentaa kaksi ja vielä kolmaskin uusi ydinvoimala kun ei muuten tässä selvittäisi

arvoisa puhemies

nyt täytyy sanoa

moni edustaja zyskowiczin sileän ed

zyskowicz että kun sanoitte että olin käsittänyt väärin puheenvuoronne edustajien palkkioista niin ed

hän varta vasten sanoi että vaalien jälkeen voidaan tehdä ratkaisuja taas seuraavien vaalien jälkeen

tähän varmaan ed

ettei jää väärää käsitystä niin euroopan neuvoston jäsenet valittiin aivan samalla periaatteella kuin muutkin jäsenet valiokuntiin joten toivoisin ettei täällä väärää tietoa levitettäisi

toivon että raatsit lähteä juhannusjuhlista myös töitä hoitamaan

arvoisa puhemies

viime hallituskaudella käynnistettiin valtionhallinnon tuottavuusohjelma ja sosialidemokraatit saivat ohjelmaan suuria lievennyksiä kun ensimmäiset ehdotetut muutokset olivat aika epärealistisia

toisaalta yhä vähemmän työntekijöitä palkataan toteuttamaan tätä palvelua

eli miten tämä yhtälö toteutuu sosiaali ja terveyspuolella

arvoisa puhemies

jo on aikoihin eletty kun hallitus esittää lex nokiassa että yksittäisellä yrityksellä olisi oikeus penkoa yksittäisen työntekijän sähköpostiviestien lähettelyä samalla tavalla kuin aikoinaan naapurimaassa isoveli valvoi yksittäisen ihmisen toimia

aiemmin jo sanoin täällä salissa että turun yliopiston valtiosääntöoikeuden professorin veli pekka viljasen mukaan työnantajan oikeuksia painotetaan tässä laissa liikaa ja minun mielestäni työntekijöiden oikeudet on oikeastaan unohdettu tässä laissa

tuskin yksikään työntekijä joka aikoisi vuotaa tai myydä yrityssalaisuuksia käyttäisi tähän omaa sähköpostiaan tai tietokonettaan johan sen jo järkikin sanoo joten siltä osinkin tämä on aivan absurdi lakiesitys

lex nokia on alun pitäen aiheuttanut paljon hämmästystä ja kummastusta huhuja ja eipäs juupas väittelyä

tämän aamun helsingin sanomissa viimein alivaltiosihteeri markku wallin paljasti elinkeinoelämän keskusliiton edustajan tuoneen esille että nokia lähtisi suomesta ellei lakia saataisi aikaiseksi

jos moinen on kuitenkin ollut esillä nokian puheissa niin silloin sitä voi kutsua kiristykseksi mutta kaikkinensa asia tulisi selvittää eikä tahria nokian mainetta ellei tässä puheessa ole perää

sosialidemokraatit eivät hyväksy tätä lakia koska se on valmisteltu epätarkasti ja siinä on monen monta puutetta

yhteisötilaajan käsite on erittäin laaja ja sähköpostiliikenteen tarkkailuoikeus ei näin ollen jäisi ainoastaan yksittäiselle yritykselle vaan mukaan tulisivat muiden muassa yliopistot virastot kirjastot ja niin edelleen

luonnollisesti me emme hyväksy rikostoimintaa missään muodossaan emmekä tue sitä myöskään sehän on selvä asia

eli jos rikosepäily on syntynyt asia tulisi saattaa poliisin tietoon ja sitä kautta selvitys etenisi minun mielestäni normaalia tietä

lakiesityksessä on puutteita ja epäselvyyksiä joiden tulkinta ajaisi lain voimaan tultua uusiin ristiriitoihin ja ongelmiin

arvoisa puhemies

virtanen jo ehätti vastaamaankin ed

eli kun sak on uhannut lakolla niin silloin on varmaan poljettu työntekijöiden oikeuksia kun näinkin rajuun toimenpiteeseen on menty

viljaselle

luonnollisesti täytyy toimia pelisääntöjen mukaan se on meidän lähtökohtamme samalla pelisääntöjen täytyy olla myös järkeviä

näin ollen meidän esityksemme on että lakiesitys valmistellaan uudelleen

akaan penttilälle

jos on välikysymyksestä kysymys niin kyllä välikysymykseen hallituksen pitää vastata eduskunnassa eikä missään muualla

mutta yhden vanhan jutun otan esille

kataja puhui erittäin liikuttavasti täällä työntekijöiden asemasta

se oli aivan upeaa kuultavaa sosialidemokraatillekin että kokoomuslaisten korvat ovat auenneet ja he ovat viimeinkin kuulleet mitä me olemme ajaneet vuosikymmenien ajan ja nyt he kertovat uusina asioina ne asiat täällä eduskunnassa että he ovat tätä mieltä

arvoisa puhemies

hän voi esimerkiksi vallan hyvin tulla tukemaan pienituloisia eläkeläisiä myös äänestämällä meidän esityksiämme

järviselle vihreiden edustajalle sen verran että olisi hyvä että hän tutustuisi nykyiseen eläkejärjestelmään kun hän vaati täällä että nyt tästä eteenpäin pitäisi olla kannustava eläkejärjestelmä

nykyinen järjestelmähän on juuri kannustava

rehula voi tulla tukemaan myös tätä hyvää ehdotusta

ilmasto on muuttunut ja muuttuu edelleen valtavaa vauhtia

uutiset epätavallisista sääilmiöistä esimerkiksi ennennäkemättömistä tulvista lisääntyvät kaiken aikaa

kööpenhaminan ilmastokokouksessa alkavat olla viimeiset hetket käsillä mikäli tämä kehityssuunta halutaan muuttaa

ilmastonmuutosta voi hillitä monella tapaa muun muassa muuttamalla energiantuotantotapoja mutta tämän rinnalla luonnollisesti tarvitaan jatkuvia meidän arkeemme liittyviä käytäntöjen muuttamisia muuttamista jokaisen meidän kohdalla

euroopan tasolla kioton sopimusta on toteutettu kiitettävästi mutta tämä ei kuitenkaan riitä

yhdysvaltojen tavoitteet päästöjen vähentämiseksi ovat todella riittämättömiä

myös kiinan ja venäjän nopea tuotannon kasvu on luonut uusia uhkakuvia joissa ilmastokysymyksen vaatimuksia ei tunnu otettavan huomioon riittävästi

on erittäin tärkeää tavoitella kööpenhaminassa kunnianhimoista ja kattavaa sopimusta sillä ilmastonmuutos on ehdottomasti yksi tämän ajan suurimmista haasteista

puhumme ilmiöstä jonka vaikutukset pahimmassa tapauksessa ovat kauaskantoisia maailmanlaajuisia ja peruuttamattomia

haluaisin vielä nostaa esille erään seikan joka on hyvä pitää mielessä ilmastonmuutoksen kaltaisista globaaleista haasteista puhuttaessa köyhyyden poistamisen merkityksen mitä ei voi koskaan korostaa liikaa

jos ihmisellä tai hänen lapsillaan on jatkuva nälkä ja tyhjä vatsa jäävät globaalit kysymykset ymmärrettävästi toissijaisiksi olivatpa ne sitten miten tärkeitä tahansa

arvoisa puhemies

maa ja metsätalousministeri ei sivunnut tulin kyllä hieman myöhästyneenä joten toivon mukaan ei juuri sillä hetkellä mitenkään itämeren saastumista ja siinä maatalous on merkittävänä tekijänä

mielestäni suomella on tässä erittäin paljon tehtävää

kysyisinkin nyt ministeriltä mitä ministeri on tehnyt sen eteen että maatalouden päästöt saadaan kuriin ja rehevöityminen niin itämeressä kuin muissakin meidän ei muissakin vaan myös meidän järvissä saadaan kuriin

alati muuttuvassa maailmassa on tärkeää että myös me varaudumme niin terrorismin luonnonkatastrofin huumeiden kuin sodankin uhkaan

eun ulkopolitiikkaan liittyy olennaisena osana myös eun yhteinen turvallisuus ja puolustuspolitiikka joka on määritelty eun turvallisuusstrategiassa

turkin jäsenyys on pidettävä alati agendalla mutta erivapauksien sallimisen suhteen on oltava tiukka

keskeinen osa sen työtä on uusien jäsenmaiden demokratian ja oikeusjärjestyksen kehityksen vahvistaminen

minulla on ollut mahdollisuus olla vaalitarkkailijana useissa maissa kuten muiden muassa azerbaidzhanissa joka otti ensimmäisiä askeleita kohti demokratiaa mitähän tästä nyt olisi useita useita vuosia sitten

nyt voi tietenkin todeta että maa on matkalla kohti demokraattisempaa yhteiskuntaa mutta tietä on vielä edessä

meillä on euroopan unionin rajanaa pureina valtioita joiden lainsäädäntö hyväksyy tällä hetkellä kuolemanrangaistuksen kuten esimerkiksi valko venäjä ei kovinkaan kaukana yhtä kaukana varmaan kuin lappi täältä

jotta eun ehdot voivat toteutua on kaikin keinoin estettävä epätasa arvoa ja syrjinnän ja rasismin kehittymistä joka saattaa olla usein syynä konfliktien syntyyn

viime vuosina on ollut uhkaavia uskontojen välisiä konflikteja joissa on ollut ainesta jopa laajaan kriisiin euroopan unionin alueella

tein euroopan neuvostolle raportin jossa käsiteltiin uskonnollisia loukkauksia ja vihan lietsontaa uskonnollisen vakaumuksen vuoksi

raportissani päädyin suosittelemaan useita asioita mutta nostan tässä esille nyt niin kuin ministeri stubb sanoisi kaksi

lisäksi uskontojen välinen vuoropuhelu on tarpeen sekä median tietysti myös parlamenttien keskusteluissa että myös uskonnollisten yhdistysten tai yhteisöjen kesken

tänään juuri tämä aihealue on ajankohtainen kun jopa euroopan sisällä yhä enenevässä määrin juuri tämän tyyppiset uhat nostavat päätään

arvoisa puhemies

ja pääministeri tässä alussa sanoi että ehkäpä olisi hyvä että tilanteen mukaan tätä aikataulua selonteossa pohdittaisiin ehkä nopeammassa aikataulussa ehkä hitaammassa

erityisen huolestuttavaa on ollut nuorisotyöttömyyden kasvuvauhti

työttömyysaste tulee nousemaan edelleen tämän kevään aikana eikä talouskasvun merkittävästä käynnistymisestä ole vielä minkäänlaista varmuutta

hallituksen finanssipoliittinen elvytyspolitiikka ei ole taloudellisen tilanteen vakavuuteen nähden ollut riittävää eikä oikein suunnattua

sitä on leimannut pyrkimys pidättäytyä varsin tiukoissa menokehyksissä ja sokea usko veroelvytykseen

työnantajan kelamaksun poistosta aiheutuva hyöty menee suuryrityksille ja työllisyysvaikutuksiltaan se on olematon mutta se katetaan muun muassa nostamalla energiaveroja

tuottavuusohjelma on heikentänyt merkittävästi työvoimatoimistojen toimintakykyä ja vaikka hallitus pitää yhtenä keskeisenä tavoitteena työllisyyden hoitoa niin käytännön toimissa tämä huoli ei tunnu näkyvän

arvoisa puhemies

olisi todella hyvä kuulla hallituksen perustelut sille miten tämä voi vaikuttaa myönteisesti työttömyyden hoitoon lähivuosien aikana

välikysymys nuorten työllistämisestä on todella aiheellinen sillä luvut nuorisotyöttömyyden kasvusta ovat järkyttäviä

arvoisa puhemies

hallituksen selonteko eu politiikasta on kovin laiha

käsittämättömiä lukuja eli tämänkaltaiset luvut ovat katastrofaalisia

vaihtoehtobudjetissamme on löydettävissä merkittäviä panostuksia palveluihin ja kun tien rahoituspohjan vahvistamiseen rakentamisen vauhdittamiseen sekä koulutukseen

selonteossa hallitus on tyytynyt vain selostamaan mitä on meneillään euroopan unionissa kun tärkeämpää olisi ollut nostaa esille vahvemmin suomen painotukset eri asioiden yhteydessä

suora tuki kunnille on työllisyysvaikutuksiltaan huomattavasti kohdennetumpaa kuin yltiöpäiset lisävelalla rahoitettavat veronalennukset

nostan esille muutaman esimerkin asioista joihin selonteossa olisi muiden muassa mielestäni pitänyt paneutua syvemmin

nyt näitä rahoja kaavitaan takaisin muilta hallinnonaloilta

nuorisotyöttömyyden torjuntaa varten rahat on otettu euroopan sosiaalirahaston ohjelmarahoista joilla on tarkoitus ehkäistä nuorten syrjäytymistä tästä on täällä salissa tänään jo puhuttu paljonkin

sen vuoksi minua ihmetyttää että hallitus ei ole mitenkään huomioinut selonteossa suomen erityisasemaa euroopan unionin ja venäjän rajan rajanaapurina

hallitus siis yrittää yhdellä kädellä korjata tekemäänsä virhettä mutta samalla leikkaa toisella kädellä rahoja joilla olennaisesti vaikutettaisiin nuorten hyvinvointiin

tämä lausunto tuntuu hieman oudolta siinä valossa että hallituksen tähänastiset päätökset ovat kaventaneet hälyttävällä tavalla veropohjaa ja veronkorotuksia tullaan tarvitsemaan ja sen ymmärtävät kaikki

lisäksi selonteon mukaan tarvitaan tehokkaampaa naapuruuspolitiikkaa eun ulkopuolisten maiden kanssa ja luetellaan välimeren alue lähi itä itäinen eurooppa ja vihonviimeisenä selonteosta löytyy sitten venäjäkin

jos hallitus todella pohtisi asian vakavuutta alkaisi se välittömästi pitää nuoristamme paljon parempaa huolta

nuoret ovat meidän tulevaisuutemme tämä vanha totuus ei muutu miksikään ja nuorten työttömyys johtaa helposti vaikeaan syrjäytymiskierteeseen

arvoisa puhemies

hallituksen politiikka on synnyttämässä todellisen uhan siitä että laman todellisiksi laskumiehiksi joutuvat vähävaraiset sairaat vanhukset ja lapsiperheet

se meidän on hyvä muistaa myös euroopan unionissa ja sen olisi pitänyt näkyä vahvemmin tässä selonteossa

syrjäytynyt nuori myös merkitsee aina erittäin korkeita jälkihoitokustannuksia valtiolle ja kunnille mutta ennen kaikkea inhimillistä hätää nuorelle itselleen ja hänen läheisilleen

itä

vaikka hallitus puhuu nuorten yhteiskuntatakuusta ei sen toteuttamisesta ole pidetty huolta tänäänkin puhuttiin että tulevaisuudessa nähtävästi se aika muuttuisi kolmesta kuukaudesta kahteen viikkoon mutta ei siitä mitään päätöksiä ole

jokaiselle nuorelle tulisi taata takuun mukaan työ koulutus tai harjoittelupaikka mutta tällä hetkellä resurssit ovat vajavaiset

hallituksen on turha kuvitella että nuorten yhteiskuntatakuu toteutuu itsestään